todellakin tässä on nyt yhdessä sopimalla päästy eteenpäin vaikeassa asiassa ja pidän erittäin tärkeänä että yhdessä sovimme myös jatkossa kolmikannassa näistä asioista

aukiolojen laajennus ei ole kaupoillekaan ollut rahasampo

erityisen hyvää on se että tämän uudistuksen myötä voidaan turvata työntekijöiden eläkkeet myös tulevaisuudessa ja nuorten kannalta se että eläkkeet turvataan ylipäätänsä ja eläketasotkin nousevat

arvoisa puhemies

suuri ongelma onkin se että fyysisesti raskaissa ammateissa työskentelevät eivät saavuta koskaan eläkeikää kuten edustaja kontula totesi

verkkokaupan suosio kasvaa vuosi vuodelta

lain tavoitteena on parantaa vankien yhdenvertaista kohtelua sillä vankiloiden käytännöt valvotun koevapauden myöntämisessä ja toimeenpanossa ovat vaihdelleet

jotkut usein suurten yritysten omistuksessa olevat kauppakeskukset edellyttävät että erikoisliikkeet ovat auki myös sunnuntaisin vaikkei myyntiä olisi edes henkilöstökuluja kattamaan

ensimmäinen koskee sähköisen valvonnan käyttöönottoa valvottuun koevapauteen sijoitetun valvonnassa ja toinen seksuaalirikollisten lääkehoitoa valvotun koevapauden edellytyksenä

selvityksen mukaan joka neljäs kauppiasyrittäjä ei ehdi pitämään vapaapäiviä

arvoisa puhemies

hallituksen esityksessä ehdotetaan lääkehoidon mahdollistamista seksuaalirikollisille osana seuraamusjärjestelmää

ehdotetun sääntelyn mukaan valvotun koevapauden ehdoksi voidaan asettaa että vanki sitoutuu noudattamaan hänelle seksuaalirikoksen uusimisen ehkäisemiseksi määrättyä lääkehoitoa

arvoisa puhemies

tässä ministeri sanoi että työnantaja kunta voi tarkistaa valvirasta lääkäriehdokkaiden tai työnhakijoiden taustat

lääkehoidolla pyritään vaikuttamaan henkilön seksuaaliseen käyttäytymiseen ja vähentämään seksuaalirikoksen uusimisriskiä ja turvaamaan muiden ihmisten henkilökohtaista koskemattomuutta

arvoisa ministeri te olette nyt jättänyt eduskunnalle esityksen sakon muuntorangaistuksen palauttamisesta

mutta me kaikki kuntapäättäjinä tiedämme millaiseen tilanteeseen kunnat on ajettu ja minkälainen on kuntien rahatilanne ja varmasti monissa kunnissa tämä otetaan yhtenä keinona lämmöllä vastaan

poikkeuslupia myönnetään jos katsotaan olevan palvelujen kysyntään vaikuttavia kuten yleisötapahtumiin matkailuun tai liikkeen sijaintiin liittyviä tekijöitä

mielestäni se voisi olla jopa velvollisuus

jos kaikki nämä suunnitellut säästöt toteutuvat on vaarana se että vankilan resurssit eivät riitä hoitamaan kaikkia vankeja niin että kaikkien vankien vankilan henkilökunnan ja yhteiskunnan turvallisuus säilyy

yksityisellä sektorilla kuitenkin työnantaja puuttuu

asiantuntijakuulemisen perusteella lakivaliokunnassa sain sen käsityksen että on todella vaikea mitata sitä onko lääkkeen vaikutus ollut toivottu ja joistain lääkkeistä on hankalaa mitata jopa sitä onko lääkettä ylipäätään otettu

nämä säästöt kerätään jälleen kerran kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta pienituloisilta ja sairailta ihmisiltä eikä tähänkään esitykseen sisälly kunnollista vaikutusten arviointia

arvoisa ministeri kysynkin teiltä

arvoisa puhemies

miten te varmistatte että näiden maksujen korotusten jälkeen pienituloiset ihmiset eivät jätä näitä terveyspalveluita käyttämättä kokonaan niiden hinnan vuoksi

selvityksen mukaan työtehtävissä ryöstörikoksen uhriksi joutuvat tyypillisimmin elintarvikeliikkeiden kassoilla ja kioskeissa yksin työskentelevät naiset

terje rehula b v

siksi on erityisen tärkeää että mahdollisimman monissa tapauksissa lääkehoidon tukena käytetään muita hoitomuotoja kuten psykoterapiaa ja ryhmäterapiaa

yksin työskentely on todennäköisesti lisääntynyt aukiolojen laajennuksen seurauksena mutta merkittävää kuitenkin on että siitä ei ole olemassa mitään faktatietoja koska tutkimusta aiheesta ei ole tehty

ihan lyhyesti tähän lopuksi

vaikka meistä jokaisesta varmasti olisi kiva käydä kaupassa silloin kun haluamme ei ole kohtuullista että pienipalkkaisten työntekijöiden odotetaan alati päivystävän

ehdotetun sääntelyn mukaan lääkehoitoon suostuminen ei olisi ehdoton edellytys valvottuun koevapauteen pääsemiseksi

valiokunnan mielestä lähtökohta kuitenkin on että jos seksuaalirikoksesta tuomittu vanki kieltäytyy lääkehoidosta hän joutuu jatkamaan rangaistuksensa suorittamista vankilassa

valvottuun koevapauteen ilman lääkehoitoa tulisi siten päästä vain poikkeustapauksissa ja edellyttäen että kaikki muut valvotun koevapauden edellytykset täyttyvät

arvoisa puhemies

sen tavoitteena on vankeusaikana muuttaa seksuaalirikoksiin syyllistyneiden ajattelu ja toimintatapoja niin etteivät he enää jatkossa syyllistyisi seksuaalirikoksiin

arvoisa puhemies

valvottu koevapaus toimii hyvänä siirtymävaiheena vankeudesta vapauteen mutta sitä ei saa käyttää vankeinhoidon resurssipulan paikkaamiseen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kiitän hallitusta ja pääministeriä siitä että tämä asia etenee kuten viime kaudella täällä eduskunnassa demokraattisesti päätimme

tämä kohdistuu nimenomaan pienituloisiin lähihoitajiin sairaanhoitajiin lastenhoitajiin joilta leikataan jo nyt ja säästetään paljon

kaikki nämä leikkaukset kohdistuvat pienipalkkaisiin naisiin

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

suomi on ihmisoikeusasioiden edelläkävijämaa mutta siitä huolimatta ensimmäinen valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko on hyväksytty vasta kymmenen vuotta sitten tässä salissa

useita kysymyksiä joita voi liittää tähän kysymykseen kun liikutaan tällä sektorilla päivähoidon osalta

arvoisa puhemies

ihmisoikeus on universaali oikeus valitettavasti samalla kuitenkaan olematta sitä

minä jotenkin ajattelin että tämä asia olisi ollut täällä jo loppuun käsitelty mutta näin ei näköjään ole vaan jatkamme edelleen tätä asian käsittelyä täällä

valinnanvapaus sinänsä ei ole huono asia mutta huolestuin kuitenkin sen ulottamisesta erityisesti kouluterveydenhuoltoon

pikavipit ovat todellakin sotkeneet monen elämän kokonaan

tässä kun on puhuttu tästä uudesta aidosta avioliitosta mikä sitten aito avioliitto ikinä onkaan niin voin ajatella että tämän asian käsittely jatkuu täällä myös tämän kauden ajan

oman talouden hallinta tai sen opettelu johon täälläkin on useassa puheenvuorossa viitattu ei kuitenkaan aina riitä sillä yhä useammat suomalaiset elävät köyhyysrajalla tai sen alapuolella

heti tähän alkuun haluan kiittää pääministeriä siitä että kuulitte opposition yhteisen huolen ja toitte sosiaali ja terveyspalvelu uudistuksen tänään keskusteltavaksi tänne saliin

koulutiensä aloittavat ekaluokkalaiset tapaavat usein koululla ensimmäisenä juuri terveydenhoitajan joka tekee lapsille kouluuntulotarkastuksen

arvoisa puhemies

tämä uudistus on niin iso ja merkittävä asia että hallituksen on syytä kuunnella herkällä korvalla niitä kysymyksiä ja huolenaiheita jotka tänään nostamme esiin

yksi tärkeimmistä keinoista on huolehtia siitä että yhtään nuorta ei syrjäytetä vaan kaikille osoitetaan nuoren kykyjen mukaan työ koulutus työharjoittelu tai kuntoutuspaikka

yksikin yllättävä meno esimerkiksi pesukoneen hajoaminen kaataa koko talouden

esimerkkinä haluan nostaa vankeinhoidossa edelleen yleiset paljusellit joissa vangit tekevät tarpeensa ämpäriin omassa sellissään sellikaverin silmien alla

täällä on kuultu monia hyviä puheenvuoroja ja itse myös kannatan edustaja katajan esitystä ja olen pikavippien täyskiellon kannalla

nyt hallitus on nimennyt nuorisotakuun uudelleen yhteisötakuuksi ja leikkaa samalla yli puolet sen rahoituksesta vaikka työttömyys on huipussaan

arvoisa puhemies

miten jatkossa aiotaan huolehtia siitä että kouluilla on oma terveydenhoitaja

suomi on saanut useita huomautuksia niistä ja kataisen hallitusohjelmassa kiinnitettiinkin niihin huomiota ja luvattiin budjettiin rahaa ongelman poistamiseksi

kunnissa ei ole uskallettu ottaa askelia sosiaali tai terveyspalveluiden parantamiseksi kun ei ole ollut varmuutta siitä mihin suuntaan uudistus lopulta etenee

leikkaa yliopistoilta

esimerkiksi joustavat opinpolut elinikäinen oppiminen ja toimiva aikuiskoulutus ovat vasemmistoliiton keinoja luoda koulutuksen kautta innovaatioita työllisyyttä ja taloudellista kasvua

näyttää myös siltä että transihmisten ihmisoikeudet etenevät pitkin harppauksin muissa maissa mutta suomessa ollaan tässäkin asiassa jäämässä pahasti jälkeen

arvoisa puhemies

voiko tästä ministerin puheenvuorosta rivien välistä tulkita että asiaa tullaan vielä harkitsemaan ja nimenomaan kouluterveydenhoitajien säilymistä siellä kouluissa mietitään uudelleen

vahva aluehallinto on tuttu malli useimmissa euroopan maissa

toivomme parlamentaarista työryhmää valmistelemaan perustulokokeilua

nyt täällä salissa kyllä puhutaan kauniisti ihmisoikeuksien puolesta mutta silti täällä ei haluta sallia samoja oikeuksia kaikille konkreettisesti

perustulon tason tulee olla riittävän korkea ja kokeilujoukon riittävän monipuolinen jotta kokeilusta saadaan vertailukelpoisia tuloksia

arvoisa puhemies

on todella tärkeää että jatkossakin varmistetaan se että kaikki lapset todella tarkastetaan ja että rokotukset ovat kunnossa

kansanedustajien yksi tärkeimmistä tehtävistä on kuitenkin säätää lakeja joiden edessä kaikki ihmiset ovat tasa arvoisia

tarkoituksena on ilmeisesti luoda jonkinlainen versio ruotsin raha seuraa potilasta mallista mutta vieläkään emme ole saaneet vastausta siihen kuka jatkossa valitsee mistä valitsee ja mitä valitsee

hallituksen suunnitteleman keppityöllistämisen sijaan tulisi keskittyä uusiin keinoihin joilla työmarkkinatukea voidaan joustavammin käyttää työllistämisen tukemisessa

arvoisa puhemies

itse pidän erittäin tärkeänä sitä että koulussa on moniammatillinen työryhmä opettajia kuraattoreita psykologeja ja terveydenhoitajia ja ollaan edelleenkin kasvattamassa kaikki lapsia

sekä ykn ihmisoikeusjulistus että suomen perustuslaki sanovat että jokaisella on oikeus työpaikan vapaaseen valintaan ja että julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön

arvoisa ministeri pidän erittäin hyvänä tätä uutista jonka mukaan te vielä tarkastelette sitä

ruotsissa sekä työn tuottavuus että työhyvinvointi ovat lisääntyneet sellaisissa työpaikoissa joissa on siirrytty kokeilemaan kuuden tunnin työpäivää entisellä palkalla

minäkin kannatan tämän hyvän yleissopimuksen hyväksymistä

toteutuuko tämä nyt sitten suomessa

ei toteudu